arvoisa rouva puhemies

kuten vihreät toivat eilen esille julkisen talouden suunnitelman käsittelyn yhteydessä hallituksen säästö ja leikkauspäätökset heikentävät talouskasvua ja ruokkivat kurjistumisen noidankehää

huoli valtion velkaantumistahdista on yhteinen mutta hallituksen linja uhkaa vain lisätä julkista alijäämää ja velkaantumisastetta

kuka tahansa suomalainen kuka tahansa mistä tahansa muusta maasta voi hakea täysin laillisesti turvapaikkaa ihan mistä tahansa päin maailmaa

ja kun puhutaan siitä että suomen väki harmaantuu ja ennen kaikkea miten käy huoltosuhteelle niin kun muun muassa valtion taloudellinen tutkimuskeskus vatt on arvioinut sitä kuinka paljon taloudellisesti vaikuttaa tämä maahanmuuton määrä niin arvio on hyvin yksikantaan

valitettavasti arvoisa valtiovarainministeri ehti juuri äsken poistua hallituksen aitiosta ennen kuin ehdin nämä kertomaan

vastalahjana pyrin siis havainnollistamaan hallitukselle sen valitsemaa negatiivisen kierteen kehää niin ikään kuuden pointin kautta

onneksi edustaja zyskowicz on paikan päällä kuuntelemassa korvaamassa valtiovarainministeriä tässä yhteydessä

kuten keskustelussa aikaisemmin kävi jo ilmi monen puhujan toimesta etenkin perussuomalaiset ovat tässä salissa viime syksyn aikana uudestaan ja yhä uudestaan todenneet että minkä takia suomeen tulee pääasiassa miespuolisia turvapaikanhakijoita

jos ihminen saadaan kotoutettua työikäisenä suomeen se tuottaa suomelle paljon euroja ja vähentää sitä leikkaustarvetta

valtion verotulot vähentyvät kireän ja suhdannevaihteluja kärjistävän talouspolitiikan vuoksi joka tunnetaan myös terminä myötäsyklinen finanssipolitiikka

onko tosiaan näillä puhujilla näillä edustajilla käynyt mielessä että hallituksen esitys vaikeuttaa entisestään kansainvälistä suojelua tarvitsevien naisien ja lapsien auttamista

neljä

näin on myös siksi että mitä enemmän on vaarallisia reittejä mitä vaikeampaa on laillisia keinoja käyttäen saapua suomeen sitä parempi bisnes on ihmissalakuljettajilla muun muassa

viisi

kun kotimarkkinakysynnästä riippuvaisten yritysten huomatkaa edustaja zyskowicz yritysten kannattavuus heikkenee kotimarkkinakysynnän myötä yritysten kyky työllistää ja investoida heikkenee

jos tahdotte auttaa naisia ja lapsia hyvä hallitus edistäkää tehokasta perheenyhdistämistä sekä estäkää nämä laittomat ja vaaralliset kulkureitit mahdollistamalla niitä laillisia reittejä suomeen ja eurooppaan muun muassa tehokkaan perheenyhdistämisen kautta

kohta kuusi

kun viisi edellä kuvattua trendiä vahvistuvat taloutta joudutaan sopeuttamaan entistä enemmän ja viisi edellä kuvattua trendiä vahvistuvat edelleen

ja jos olette huolissanne naisista ja lapsista niin kysykää itseltänne miten kansainvälistä suojelua tarvitsevien naisten ja lasten asema paranee jos heidän oikeuttaan perheenyhdistämiseen tiukennetaan merkittävästi

arvoisa rouva puhemies

vihreät esittävät kahden vaalikauden mittaista talouden tasapainotusohjelmaa jossa pääpaino laitetaan työllisyyteen ja tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin

arvoisa rouva puhemies

hallitus tahtoo ilmeisesti tehdä suomesta oikeusvaltion jossa ihmisoikeuksien toteutuminen ja oikeus perheeseen riippuu ihmisten tuloista ja varallisuudesta

miten tätä tulorajaa voi pitää kohtuullisena kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle puhumattakaan siitä että hakemuksen joutuisi tekemään lähtömaassa oleva omainen

mitä huonommin onnistumme kotouttamisessa sitä huonommin onnistumme yhteiskuntana ja mikä parhaiten tukee kotouttamista on juuri tämä perheenyhdistäminen ja nimenomaan sen takia että ihminen pystyy aloittamaan sen elämän uudessa maassa eikä tarvitse huolehtia miten sinne toiseen maahan pahimmassa tapauksessa keskelle kriisiä jääneet perheen omaiset voivat

arvoisa rouva puhemies

tämä anteeksipyyntö hyväksytty

ne muutokset

kun muun muassa edustaja juvonen tuossa aikaisemmin puhui siitä että esityksen tarkoituksena on myös vähentää kustannuksia niin miten tämä esitys vähentää kustannuksia jos byrokratia lisääntyy jos omaehtoisten turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy jos huonosta kotoutumisesta aiheutuvat kustannukset lisääntyvät ja suomen lähetystöt monissa kriisimaissa ruuhkautuvat

voi olla eri mieltä asioista mutta kansalaisten väheksyminen ei kuulu minun mielestäni hyvään ja arvokkaaseen parlamentaariseen käytänteeseen

minä tiedän ja ymmärrän sen että kokoomus tahtoo nimenomaan nähdä niitä miinusmerkkisiä viivoja mahdollisimman paljon ja sen kautta vähentää kustannuksia

myös kohtaanto ongelma on semmoinen asia suomessa että vaikka olisi paljon työttömiä on paljon myös työpaikkoja auki mutta vapaat työpaikat ja työttömät eivät välttämättä kohtaa koska aika vaikeata on insinöörin tehdä vaikkapa lähihoitajan töitä

nimenomaan me teemme kokonaisvaikutuksen kuten tässä kerroin aikaisemmin

joudun toteamaan että nyt kolme kertaa olen kysynyt pääministeriltä voitteko harkita vihreitten vaihtoehtoa koulutusleikkauksille

mitä vastaatte

tahdon vielä sanoa tähän näin että ymmärrättekö te sen että kansantalous koostuu julkisesta yksityisestä ja ulkomaan sektorista ja ne summautuvat aina nollaan

mutta minun mielestäni on hieman eriskummallista se että hallituspuolueen edustaja syyttää oppositiota siitä että oppositio ei tee tarpeeksi kiristävää maahanmuuttopolitiikkaa

teillä on linja teillä on valta teillä on mandaatti te teette niitä valintoja te teette niitä päätöksiä

mutta hallituspuolueen edustajalta on vähän omituista syyttää suomen maahanmuuttopolitiikkaa koska te vastaatte nimenomaan siitä maahanmuuttopolitiikasta ei oppositio

arvoisa rouva puhemies

on niitä jotka tekevät kolmea työtä yhtä aikaa ja niitä jotka tekevät freelancereina projektin toisensa jälkeen ja vielä niitä jotka eivät osaa ennakoida omaa työtilannettaan kahta viikkoa pidemmälle

ensiarvoisen tärkeää on pystyä vahvistamaan työntekijän asemaa suhteessa työnantajaan

perustulo mahdollistaisi myös nollatuntisopimuksella työskenteleville vakaammat ja ennakoitavammat tulot

samalla se takaisi turvatumman toimeentulon niin ettei kukaan jää tyhjän päälle jos työnantajalla ei ole tarjota työtunteja

yksi välitöntä korjausta vaativa asia on nollatuntisopimusten ja työttömyysturvalainsäädännön suhde

on kohtuutonta että nollatuntisopimuksen irtisanova henkilö joutuu karenssiin vaikka hänelle ei olisi pitkään aikaan tarjottu työtunteja

tämä heikentää työntekijän asemaa kestämättömällä tavalla ja kyseinen sääntö tuleekin purkaa

nollatuntisopimusten kategorisen kieltämisen sijaan meidän tulisi mitä pikimmiten korjata jo olemassa olevia työntekijän asemaa heikentäviä rakenteita

tarvitsemme työelämään entistä enemmän joustavuutta

muutos ei saa kuitenkaan tapahtua pelkästään työnantajien ehdoilla

aloitteen ympärillä käytävässä keskustelussa kaikkien esiin tuomat tilanteet ja näkökulmat ovat yhtä todellisia ja yhtä oikeita

se mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi toiselle ja se mikä helpottaa toisen elämää vaikeuttaa toisen tilannetta

kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

mitä paremmin pystymme ratkaisemaan maailman kriisejä niiden syntypaikoilla sitä paremmin pystymme lisäämään kokonaisturvallisuutta niin suomessa kuin koko maailmassa

on välttämätöntä auttaa ihmisiä siellä missä apua eniten tarvitaan

on hienoa huomata että ihmisoikeusperustaisuus on kehityspoliittisen ohjelman kantava ajatus mutta mikään rahasumma ei auta jos toiminta ei ole vaikuttavaa eikä sitä kohdenneta oikein

ja minä ihmettelen hieman muun muassa edustaja sarkomaan talousoppia siitä että se on ihan luonnollista että jos minä tai edustaja sarkomaa vähennämme omia menojamme se ei vaikuta meidän omiin tuloihimme mutta aina kun valtio lähtee leikkaamaan omista menoistaan se leikkaa omista tuloistaan saman tien

ja se pienituloisen euro menee suoraan siihen lähikauppaan ja jos yhä useamman pienituloisen ihmisen eurot eivät mene lähikauppaan lähikauppa ei pysty työllistämään eikä investoimaan

ilmastopakolaisuus tulee kasvamaan tulevina vuosina huomattavasti kun kuivuus merenpinnan nousu ja äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät

voitteko ministerit vastata

käytettävien kehitysrahoitusinstrumenttien tarkoitus ei saa olla suomalaisten yritysten riskin pienentäminen vaan kehittyvien maiden auttaminen

aito kumppanuus ja yhteistyö ovat avain myös suomalaisten yritysten menestykselle sillä kumppanimaan luottamus on kaiken toiminnan perusta

arvoisa kunnioitettu herra puhemies

siinä johtoajatuksena on oltava solidaarisuus ja kumppanuus ei taloudellinen hyötyminen

tässä salissa on tänään muutamien hallituskollegoiden osalta esitetty jo kritiikkiäkin minkä takia tämmöisiä välikysymyksiä tehdään

no kun puhumme liikennepolitiikasta puhumme myös kansalaisten perusoikeuksista ja merkittävästä kansallisomaisuudestamme

kun puhumme liikennepolitiikasta puhumme myös alue asunto ympäristö ja elinkeinopolitiikasta ja sen vuoksi tämä välikysymys on jätetty

tämän vuoksi emme voi puhua vain yksittäisten reittien kannattavuudesta ja tuijottaa vain yhden hallinnonalan tuloja sekä menoja

sen vuoksi siihen liittyviä kysymyksiä tulee käsitellä yhden sektorin sijaan laajana yhteiskunnallisena kysymyksenä siksi välikysymys

joukkoliikenteen osalta tulisi pyrkiä kolmen h kirjaimen tavoitteeseen

helppoudella tarkoitan sitä että ihmisten palveluiden harrastusten ja töiden tulisi olla etenkin kaupunkiseudulla saavutettavissa

hauskuudella tarkoitan sitä että joukkoliikenteen tulee olla vaivaton ja viihtyisä tapa taittaa matkaa paikasta a paikkaan b

halpuudella tarkoitan sitä että joukkoliikenteen tulisi olla aidosti vaihtoehto oman auton omistamiselle siellä missä joukkoliikenteen järjestämiselle on realistiset edellytykset

toimiva poikkiliikenne on avannut etenkin sen varrella asuville nuorille realistisen ja helpon mahdollisuuden lähteä opiskelemaan kauemmas

yksittäisillä liikennehankkeilla on myös merkittävä myönteinen vaikutus julkiseen talouteen

pisara rata hyödyttäisi myös kaukoliikennettä kun koko maan liikenteeseen vaikuttavat helsingin päärautatieaseman ruuhkat vähentyvät sekä vähentäisi lähijunaliikenteen häiriöitä kun kauko ja lähijunat erotetaan omille raiteilleen

jos liikennepolitiikan uudistamisen tarkoituksena on vain markkinaehtoisuus ja kilpailun vapauttaminen rajoituksia ja ohjausta purkamalla näen ainakin neljä isoa kysymysmerkkiä

kaksi

miten parannetaan eri liikennemuotojen parempaa yhteensovittamista esimerkiksi yhtenäisten matkaketjujen ja lippujärjestelmien kautta

miten turvataan jatkuvat investoinnit liikennejärjestelmään etenkin siellä missä liikenneyhteyksien markkina arvo on heikompi

miten turvataan se että tässä puheessani mainitut liikennepolitiikan taustalla olevat yhteiskunnalliset tavoitteet turvataan

kuinka paljon teidän nähdäksenne tarvitaan lisää varoja resursseja jotta turvapaikanhakijakäsittelyt voitaisiin toteuttaa järkevässä ajassa